olen tällä vuosituhannella saanut kaikki tekemäni lakialoitteet läpi ja toivon että tämä tulee toimimaan samalla tavalla

en nyt ihan tarkkaan muista mutta yksi ainakin on mennyt läpi

arvoisa puhemies

se tarkoittaa sitä että ei liikenteen resursseihin ole kovin paljon lisää odotettavissa jos ollenkaan

kun siihen vielä lisätään se että sisällä on jo miljardin verran hankeperimää se taas tarkoittaa sitä että uusia hankkeita ei kyllä ensi kaudella juurikaan pystytä aloittamaan jos ollenkaan

se tarkoittaa sitä että on etsittävä ja löydettävä kevyempiä toteuttamistapoja ylipäätään väylärakentamiseen

se tarkoittaa sitä että on etsittävä myös uusia rahoitusmalleja muistaen kuitenkin näissä että esimerkiksi näissä tavalla tai toisella siirretyissä rahoituksissa kokonaistaloudellisuus otetaan tiukasti huomioon

lain tarkoitus on varmasti hyvä mutta uskon tässäkin asiassa kuitenkin kuntien itsenäiseen harkintaan kunnalliseen demokratiaan ja itsehallintoon

tässäkin asiassa sosialistissävytteinen sääntely toimii tarkoitustaan vastaan niin kuin se on tehnyt ja tekee joka asiassa

kyllä se vaan on niin että jos tämä maailma tulisi byrokratialla normeilla määräyksillä ja käskytyksillä kuntoon niin tämä maailma ja suomi olisi jo kunnossa mutta kun se ei vain näin ole

asuntoasiat ovat tuskin koskaan olleet siinä määrin esillä budjetissa kuin nyt

kyllä kunnat itse osaavat harkita tarvitaanko vai ei tällaisia neuvostoja

kunnissahan on runsaasti vireillä hyviä hankkeita jotka ovat myös nopeasti käynnistettävissä ja joilla on hyvin perusteltu tarve

samalla tuetaan työllisyyttä ja hyödynnetään alentuvia rakennuskustannuksia

tuli tuossa mieleeni että niin kuin ehkä ministeri vapaavuori salissa olevista ainakin muistaa viime vuonnakin jaostossa oli hankkeita nostaa tätä myöntämisvaltuutta sitä korotettiinkin hallituksen esityksestä mutta oli hanke korottaa vieläkin enemmän

nyt voi jälkiviisaasti todeta että oli aika hyvä että sitä ei viime vuonna korotettu koska tänä vuonnahan rakentaminen on ollut tuntuvasti kalliimpaa ja työvoimapulakin on ajoittain vaivannut

ehkä on hyvä että tällainen itsekriittinen toteamus joka on varmaan aika harvinainen tältä paikalta tulee pöytäkirjoihin merkityksi

totesin että sosialistinen sääntely ei koskaan johda mihinkään ja tämähän on tällaista vastuulliseen kapitalismiin kuuluvaa hienosäätöä mitä tässä nyt tehdään tällä toimenpiteellä säänneltynopeatahtinenkeskustelu

alkoholi on kahdenlainen ongelma

rajanvetoa käydään keinovalikoimasta

kieltoja ja rajoituksia vai valistusta

alatalo on kyllä oikealla asialla siinä mielessä että tämä glögin anniskelun kielto ei todellakaan kohdistu minkäänlaiseen ongelmakäyttöön ei todellakaan

kyllä alan miehet tampereellakin siinä keskustorin liepeillä juovat punaista ja makeaa mutta eivät anniskeluhinnoin joulutorilla se on aivan selvä asia eivätkä ihan niin kuumana kuin gluhwein tai jouluglögi siellä torilla on

tämän lain perustelujen kirjoittaja on ajanut joitain muita tarkoitusperiä kuin alkoholipoliittisia ja en malta tässä yhteydessä olla toteamatta että kyllä aika usein tuotevalvontakeskuksen kannanotot ja päätökset edustavat jonkinlaista ummehtunutta turmiolan tommi henkeä jolla ei ole kovin paljon tekemistä tämän päivän yhteiskunnan realiteettien kanssa

arvoisa puhemies

alatalon aloite olisi tarpeeton jos lupia myöntävä viranomainen käyttäisi tervettä järkeä

sen verran tässä on pakko todeta että kun tämä valiokuntaan lähtee missä se toivottavasti niin kuin aloitteet yleensäkin etenee hyvää vauhtia ja tulee sitten tänne saliin takaisin niin sitä hiukan muotoillaan koska ainakin minun talonpoikaisjärkeni mukaan johon ei kovin paljon juridiikan opiskeluja kuitenkaan sisälly enemmänkin käytännön lainsäädäntötyötä vuosien varrella hiukan kömpelöltä vaikuttaa tuo sanonta noin lakitekstiksi

meillä ei taida olla tällaista joulutoria lainsäädännöllisesti määriteltynä joten siinä saattaa tulla melkoisia tulkintaongelmia mutta kyllä sen valiokunta sitten varmaan korjaa

olen käynyt jonkin verran noita keskusteluja läpi ja ihan silloisia tunnelmia kuvatakseni poimin täältä muutaman esimerkin siitä mitä silloin puhuttiin

sitten ed

puhuessamme sukunimilaista olemmekin pyrkineet sanomaan että jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen sellaisena kuin miksi valiokunta on sen sittemmin muodostanut niin perheisiin tuodaan yksi riidanaihe lisää

henkilökohtaisesti olen ehdottomasti sitä mieltä että mies on vaimon pää

herra puhemies

en ole tuon aloitteen allekirjoittaja mutta minulla ei ole todellakaan mitään sitä vastaan että aloite saa hyvän vastaanoton ja vaikkapa tulee toteutumaan

arvoisa puhemies

kun käsittelimme tätä budjettia kunta ja terveysjaostossa ilmeni että hyvin monen sosiaalisen ja terveydellisenkin ongelman syynä oli alkoholi

ongelmaahan pyritään rajoittamaan toisaalta hintapolitiikalla toisaalta saatavuudella mutta aika vähälle on jäänyt kolmas jalusta tässä työssä ja taistelussa elikkä valistustoiminta

en kaipaa erityisesti mitään turmiolantommi aikoja takaisin mutta nykyaikaisin mainonnan ja markkinoinnin keinoin uskoisin että jotain olisi saatavissa aikaan

herra puhemies

pulliaisen lausumaan totean sen verran että totta kai tässä pitää luottaa vanhempien järkeen siinä suhteessa ettei tällaisia kaiken maailman koomisia yhdistelmiä synny vaikka joskus sitäkin tietysti joutuu epäilemään kun katsoo minkälaisia etunimiä lapsille on annettu

rantakangas täällä puhui ovat toistaiseksi vähän tyhjän päällä mutta yritetään selvittää yhdessä jos siitä sellainen malli löytyisi joka ei kokonaiskustannuksia lisää kuten tuossa puheenvuorossani jo sanoin

tuosta linja autoliikenteen vähenemisestä josta ainakin edustajat martti korhonen ja kärkkäinen täällä puhuivat kannattaa nyt kuitenkin muistaa se että suurin syy siihen on matkustajien väheneminen ei joukkoliikenteen tuen väheneminen

ravin kanssa jonka kanssa te olitte samaa mieltä ollessanne eri mieltä minun kanssani

täällä on puhuttu menojen hillinnästä ja se tarkoittaa sitä kun pyritään matalaan kasvuun että joitain kuntasektorin menoja on sitten pystyttävä myös karsimaan

se on taas ongelmallista ja vaikeaa koska suuri osa menoista on lakisääteisiä ja niistä säästäminen on taas vaikeaa koska ne ovat kovin tiukasti normitettuja kunnille

on paljon puhuttu normien purusta purkutalkoista mutta tuloksia siltä sektorilta on valitettavan vähän

sitten ihan tässä kommentoin ed

mitä kiinteistöveron nostamiseen tulee ed

ojansuu niin totean että se on myös aika ongelmallinen sikäli että se vero ei perustu tuloihin ja sen maksaminen on joissain tapauksissa kohtuuttoman vaikeaa

herra puhemies

meille on jaettu tähän pääluokkaan tehdyt muutokset tämä keltainen paperi ja kun olen mies olen sen pystynyt lukemaan tässä keskustelua seuratessani

sirnön ponsi

sosiaali ja terveysministeriön hallinnonala on laaja ja kuten varmaan monella muullakin hallinnonalalla tarpeita olisi runsaasti paljon enemmän kuin on kerralla hoidettavissa

kun tiedossa oli alusta asti että kovin paljon menoja ei ollut lisättävissä jaosto valitsi ja minusta varsin perustellusti sellaisen pieni on kaunista linjan

menolisäyksissä kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen onko niillä saatavissa sellaista pitkäaikaista vaikuttavuutta jolla ehkäistään tulevia ongelmia mahdollisimman ajoissa ja siten myös taloudellisesti edullisesti

korvamerkinnästä haluttiin tietoisesti eroon enkä kannata siihen paluuta

kannatan kuntien itsehallintoa

valtaosa menoista on lakisääteisiä joten karsinnat kohdistuvat melko pieneen osaan kuntataloudesta

jos korvamerkinnän käyttöä laajennetaan jää kuntien liikkumavara entistäkin pienemmäksi

olisi ehkä sittenkin järkevämpää miettiä normiohjauksen väljentämistä ja antaa erilaisten kuntien erilaisine tarpeineen ratkaista ongelmansa ja palveluidensa turvaaminen vapaammin

lopuksi haluan todeta sen että tämä yleinen talouskehitys varjosti kyllä tämän budjetin käsittelyä

saattaa olla että ilo työn valmistumisesta jää lyhytaikaiseksi ja ensi vuoden aikana joudutaan pohdiskelemaan erilaisia lukuja

arvoisa puhemies

te olette ehkä siviilityössänne tottunut siihen että teillä on näitä tarpeita joten teillä on tämä menopuoli vahvasti mielessä

kunnilla on kuten sanoin erilaiset tarpeet ja kunnissa pystytään parhaiten sen talouden puitteissa nämä ratkaisut tekemään ja harkitsemaan mikä on oikea painotus kussakin kunnassa

arvoisa puhemies

taiveahon kanssa on helppo olla samaa mieltä että yhteistyö kunnissa viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä on äärimmäisen tärkeää

uskon että kunnissa kyllä niitten resurssien puitteissa jotka ovat käytettävissä pystytään ne tehtävät tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti toteuttamaan

kunnallinen demokratia lähtee siitä että valitaan viisaita luottamushenkilöitä

aika usein tahtoo kuitenkin olla niin että nämä sektorivirkamiehet ovat kovin pontevasti ja joskus vähän yksisilmäisestikin sen oman sektorinsa asian puolella

arvoisa puhemies

tulen tuossa omassa puheenvuorossani hiukan myöhemmin pohtimaan ylipäätään sitä minkälainen hallitusohjelma tässä vaiheessa on syytä tehdä ja minusta oleellista on pitää kristallinkirkkaana mielessä juuri tuo mihin ed

siinä on paljon tekemistä mutta se on se oleellinen asia joka on pidettävä mielessä ja käytännön konstit on sitten etsittävä eivätkä ne nyt välttämättä ole tämän vaiheen hallitusohjelman asioita

en nyt muista varmasti oliko se napoleon joka sanoi että perustuslain pitää olla lyhyt ja epäselvä

yksityiskohtiin pureutuvat laajat hallitusohjelmat ovat tarpeen silloin kun hallituksen koostumus on sellainen että osapuolet eivät oikein luota toisiinsa

tämä hallitusyhteistyö on sujunut tässä työväen ja talonpoikain sinivihreässä liitossa förbund hyvin ja luottamuksellisesti jo yli kolme neljäsosaa vaalikaudesta

tämä yhteistyö sujuu varmasti jatkossakin hyvin epäluuloon ja kyräilyyn perustuvia avoimia tai kassakaappiin pantavia sopimuksia ei tarvita

ministereistäkin tulee herkästi näissä kahleissa reviirin vartijoita joilla ei ole halua nähdä kokonaisuuksia ja pitkän aikavälin kannalta oikeita ratkaisuja

on kuitenkin huomattava että se perustuu aika tuntuvaan velanottoon ja siksi on osattava arvioida oikea hetki siihen milloin voidaan siirtyä elvytyksestä julkisen talouden tasapainottamiseen

se on ajoitettava hyvin sillä kannattaa muistaa että elvytyksen onnistumisen arvioiminen on mahdollista vasta sitten kun nähdään miten sen jälkeinen julkisen talouden vakauttaminen onnistuu

se on edessä ja välttämätöntä huolimatta siitä että oppositio täällä eri yhteyksissä on tehnyt ja tekee parhaansa viedäkseen suomen talouden kreikan malliin